mieluummin velkasaneeraukseen kreikka kuin että maksetaan ahneitten pankkiirien velat pois korkoineen

kalli kyseli että kun rahaliittoon mentiin silloin tehtiin ratkaisu

talousvaliokunnassa kävi asiantuntija joka kertoi että pääministerit ja valtiovarainministerit eussa ovat jättäneet valvonnan suorittamatta

suomi nyt tässä kyllä tälläkin ratkaisulla mikä tänä iltana tehdään joutuu maksamaan miljardeja näistä ja kukaan ei tiedä saadaanko niitä rahoja koskaan takaisin

hallituksen lakiesitykset eivät tilannetta korjaa esimerkiksi koronkiskonnan määritelmän osalta tilannetta vain pahentavat

pikaluottoja ottavat ihmiset ovat pääasiassa hädänalaisessa ja heikossa tilanteessa koska he joutuvat turvautumaan kohtuuttomia korkoja kiskovien yritysten tarjoamiin luottoihin

suomen hallitus esittää nyt että koronkiskonnan kriminalisoivaa lakia muutettaisiin niin että koronkiskontaa määriteltäessä ei verrattaisi kerätyn koron todellisia vuosikorkoja tavanomaisten pankkitalletusten vuosikorkoihin

näin koronkiskonnan määritelmää heikennetään ja mahdollistetaan poikkeuksellisen suurien korkojen kerääminen kunhan vain niitä perustellaan myöntäjän korkealla riskillä

niin kuin tuossa totesin suomea viedään nyt sellaisiin takuisiin ja velkavastuuseen jotka ovat tämän kokoiselle maalle kohtuuttomia ja loppua ei tiedetä niin kuin ministeri totesi täällä että euroopan pankit eivät luota toisiinsa ja se on silloin seurausta että rahan hinta nousee ja varsinkin näissä maissa espanjassa portugalissa italiassa luokitukset muuttuvat huonompaan suuntaan ja siellä joutuu suuriin vaikeuksiin

arvoisa puhemies

rahat olisi nostettavissa vasta aamulla

sen sijaan ruotsi ja englanti ja tanska kertovat että hoitakaahan hommanne ja ne irrottautuvat tästä

nyt on annettu islannille liettualle ja kreikalle suuria summia menty heidän velkojaan maksamaan ja varsinkin kreikan kohdalla se on vähän kohtuutonta

vasemmistoliiton kanta on että ihmisten hädänalaista tilaa hyväksikäyttävien pikavippifirmojen toimintaa on suitsittava niin että koronkiskontaa ei voida harjoittaa

iloista elämää on eletty siellä ainakin poliitikot jos eivät muut ja siinä ovat sitten saksalaiset ja ranskalaiset pankit olleet luotottamassa näitä asioita

maan rajojen yli menevä finanssivalvonta pitäisi laittaa euroopassa kuntoon mutta ei tunnu vieläkään olevan suurilla mailla halua tällaiseen

arvoisa puhemies

tämä pikavippi ilmiö valitettavasti kertoo sen tosiasian että maassa on paljon ihmisiä työttömiä ja vähävaraisia jotka joutuvat näitten koronkiskurien uhreiksi

täällä nostettiin esille jyväskylän seutu taikka jyväskylän seudun lähellä olevia kuntia että siellä palveluseteli pelaa

nämä kulut tulevat tavalla tai toisella yhteiskunnan maksettaviksi kun ihmisten luottotiedot menevät

nämä kunnat mitkä ed

asko seljavaara luetteli ovat kuntia joissa matkalaukkulääkärit käyvät ottamassa vastaan potilaita verorahoilla

ihmisten syrjäytyminen aiheuttaa yhteiskunnalle moninkertaiset kustannukset suhteessa pikavipeillä ja koronkiskonnalla hankittuihin firmojen voittoihin

täällä ed

ja niin kuin täällä todettiin jo vieläkin ne työttömät ovat työttömiä ja tässä yhteiskunnassa sitä laskua maksetaan kymmenen vuoden päästä

samaa laskua maksetaan nyt kun otetaan velkaa varmaan kymmenen vuoden päästä mutta siellä ovat ihmiset töissä eikä ole semmoista inhimillistä hätää että joutuu työttömäksi ja tyhjän päälle